oikaisua ei ole sillä siitä tulee virhe

siinä mielessä hallituksen esitys kokoaisi näitä voimia yhteen ja sen väheksyntä on jotenkin täytyy sanoa oman valiokunnankin osalta pikkuisen ristiriitaista

yleisesti käytettävänä oleva virkamiessopimuksen mukainen korvaustaso on se perusta mutta tällä hetkellä arvoisa puhemies suomessa on erittäin paljon erilaisuuksia työehtosopimuksissa

me olemme nyt tilanteessa jossa pitäisi tehdä niitä välittömiä toimia joilla vientiteollisuuden asemaa kilpailijamaihin pystytään kasvattamaan

moni osa aikatyötä tekevä jää paitsi tästäkin työssäoloehdon täyttymisestä ja siten rajautuu ansioon sidotun päivärahan ulkopuolelle

mitä täällä voidaan tehdä on se että kyllä me voimme reagoida siihen että väylämaksujen alentaminen tapahtuu heti ja nyt

kyllähän pitää mahdollistaa se että ei tässä ole pelkästään lisääntymässä hallinnollinen taakka vaan nykyisen hallinnon mahdollisuudet tuottaa yhdessä tehokkaampaa raportointia mahdollistuvat

nyt hieman on pakko livetä aivan aiheesta mutta edustaja eestilä kyllä antoi sellaisen syötön lapaan että siihen on pakko vastata

meidän on pakko huomata otan vaikka esimerkin että meillä tuolla satakunnassa on tämmöinen mäntyluodon satama joka on tässä maassa jääolosuhteiltaan kaikkein parhain

meillä on esimerkiksi rakennusala jossa on erityisesti säädelty kun ollaan erityisen työpaikkanimikkeen alla jolloin tämä oman auton käyttöoikeus on rajaton ja siinä ei ole tulkinnanvaraisuutta ellei työnantaja lähde korvaamaan jo jotakin vapaaehtoisesti mutta normaalisti näin tietenkään ei ole

täytyy sanoa että kun perusterveydenhuoltoon terveysasemille on ollut vaikea saada lääkäreitä se on totta me olemme sen kaikki tunnustaneet mutta pitää samalla myös nähdä se koko kokonaisuus

sen unohtaminen siinä vastustetaanko ilmastonmuutosta tai mitenkä sitä sitten hallinnollisesti tehdään olisi pitänyt uskaltaa sukeltaa sille tosiasialle että jos meillä eri ministeriöissä tehdään erilaisia raportointeja niin nyt tämä kyllä ihan oikeasti mahdollistaa sen että me voimme vetää ne ja sen kaiken yhteen

me olemme tämän yhteiskunnan varoin tukeneet yksityistä perusterveydenhuoltoa siinä määrin että se on vinouttanut meillä kuntien mahdollisuudet niissä terveyskeskuksissa saada houkuttelevasti ihmisiä sijoittumaan terveyskeskuksiin on tehnyt tästä aivan eittämättä väärin suuntautuneen

haluan tämän sanoa vain siksi että tämä todellakin tulee olemaan semmoinen ongelmallinen soviteltava seuraavalla sopimuskierroksella ja on raskas isku mahdolliselle vakautta korostavalle raamiratkaisulle

hallituksen olisi pitänyt tässäkin kohtaa jo arvioida sitä mitkä ovat ne meidän vientiteollisuuden liikennevirrat ja mihinkä pitää näitä tukia kohdentaa ja millä tavoin saadaan kaikkein eniten vähemmällä aikaiseksi

siinä mielessä byrokratian lisääntymisen oheen olisi pitänyt ottaa kristallinkirkkaana se että tämä myös mahdollistaa sen että hylkäämme tiettyä päällekkäisyyttä meidän jo nykyisistä malleistamme

olisi pitänyt kuunnella edustaja virtasen puheenvuoro loppuun jotta ei tarvitsisi sitä toistaa mutta sitä ei pidä pelätä tässä että tulee ihmeellisiä tai hassuja kansalaisaloitteita

yhteiskunnan koulutuksen lisensseillä varoilla ollaan koulutettu mutta ihmiset siirtyvät suoraan yksityiselle puolelle työskentelemään tekemään pätkätöitä mielellään ja tämä on ongelmallista

tulee erittäin suuria vaikeuksia sovittaa nyt muuttuva yhteen puuhun kun työehtosopimukset lähtevät eritasoisilta korvausperiaatteilta

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan olemme kuulleet perusteltuja puheenvuoroja ja kritiikkiä siitä mitä tässä asiassa käsitellään

toivon että jatkossa vielä enemmän uskallettaisiin sanoa että oppositio esittää vaihtoehtoja

arvoisa herra puhemies

teollisuusmiehenä totta kai tässä aina omat pelkonsa näkee mutta kyllä on pakko sanoa että ei pidä vain nähdä asioita mustavalkoisina

minun kansanedustajakauteni on kestänyt muutamia kuukausia ja kun olen katsellut niitä aiempia lakialoitteita niin minä uskon että ei meidän kansaltamme kekseliäisyys lopu lakialoitteitten suhteen sillä voinen todeta tällä kokemuksella että kansanedustaja on myös kansalainen ja sen lakialoitteiden profiilin voi kyllä löytää jo tehdyistä lakialoitteista tästäkin talosta

se on ollut se että meillä tässä maassa sopimusshoppailusta on tehty mahdollinen sillä tavoin että palvelusektorin aloja on tuotu enemmän teollisuuteen

mutta niillä laskelmilla joita alun perin esitettiin ei varmastikaan ollut kovinkaan suuria menestymisen mahdollisuuksia

näin ehkäistäisiin vastentahtoista osa aikatyötä mutta mahdollistettaisiin esimerkiksi opiskelijoiden osa aikainen työssäkäynti

pitää olla verotettavaa tuloa jotta voi syntyä säästöä ja kun työehtosopimuksissa pääsääntöisesti lukee että maksetaan verottajan vuosittain verovapaaksi luokiteltava veroton kilometrikorvaus

meillä on siellä tehty yksityistämisprosesseja jotka ovat selkeästi palkallisesti tarkoittaneet sitä että työntekijöiden palkkataso on pudonnut verrattuna siihen mitä on vaikkapa isoissa valtionyhtiöissä

arvoisa herra puhemies

nimenomaan omalta osaltani edustan tässä itseäni haluan korostaa sitä että minulle uskonnonopetus sinällään on asia johonka haluaisin suhtautua siten että se oppiaineena sinällään nimeltäänkin voisi olla jo yhteiskuntaoppia

toivotaan että tämä keskustelu jota nyt käydään herättäisi vihdoin siihen olemmeko valmiita tämän kaltaiseen kehitykseen vai haluammeko enemminkin kehittää kaikkia tällaisia palveluja tuottavia niin sanottuja ydintoimintoja tukevia toimintoja vai ulkoistammeko ne vain markkinataloudelle

ne uskonnolliset traditiot joita koulunkäynnissä esimerkiksi jouluun taikka kevääseen kuuluu ovat meidän kansallista kulttuurihistoriaamme jo

ja kuka sen jälkeen jos suostuu ajamaan sitä sitten ottaa kantaakseen niin se on työntekijä joka kantaa sen vastuun tästä leikkauksesta

arvoisa herra puhemies

enkä usko että myöskään yritysten tulos kohenee tästä koska ajohalut ja oman auton käyttö vähenevät ilman muuta ja yritykset joutuvat hankkimaan nämä ajoneuvot jolloin se on yhtiön tuloksesta pois

harmillista on se että kun täällä etelä suomessa on monikulttuurisia kouluja niin osa oppilaista syrjäytetään siitä hetkestä kun koulu järjestää opetusta

puolustusvoimat on yksi tärkeä osa sitä jossa voitaisiin käydä tämä terve keskustelu ja koko valtionhallinto on myös sitä että meidän pitää nähdä tämä todellisuus koska meillä tässä eduskunnassa on myös tapahtunut jo aiemmin sitä samaa kehitystä että meillä on irtauduttu siitä että meillä on omaa toimintaa niin pitää nähdä tämä todellisuus

siinä mielessä meillä pitäisi olla joku väline ei vain se että on oikeus poistua siitä tilaisuudesta jolloin henkilö pieni lapsi ilman muuta tuntee itsensä yhteisöstä syrjäytetyksi ja ulkopuoliseksi vaan kyllä siihen hetkeen pitää sisältyä myös sitten se että he ovat silti siinä yhteisössä mukana mutta heidän ei tarvitse oman vakaumuksensa puolesta osallistua siihen tilaisuuteen

olen tästä sanonut monesti että tämä on enemmänkin järjestelmän muutos ja toivon todella että tätä olisi valmisteltu enemmän kolmikantaisesti ennen kuin se tähän saliin tuodaan

on vain harmillista että jopa hallituspuolueiden sisällä käydään tämmöistä jäsentenvälistä kamppailua kuka on mitäkin tehnyt

toivon että tämän vuoden aikana joka on tämä siirtymäaika voitaisiin palata vielä tämän asian valmisteluun ja käytäisiin kolmikantaisesti avoimempi selkeämpi valmistelu käytettäisiin myös erilaisia laskelmia siitä mitkä ovat todellakin sen oman auton kulumisen kustannukset ja paljonko on se ylikompensaatio

jos ajatellaan tätä varhaiskasvatuksen osa aluetta siinä perhepäivähoidossa toivon että lain valmisteluvaiheessa ja erityisesti valiokunnassa keskitytään myös siihen että meillä on paljon terveydenhoidon sosiaalipuolen kaupan ja teollisuuden piirissä perheitä joissa on yksi vanhempi tai molemmat vanhemmat vuorotöissä ja toivon että se korkeakoulututkinnon omaava pedagogiasta huolehtiva henkilö ei todellakaan toteuta varhaiskasvatusta kellonaikaa noudattaen niin että yöllä lapset herätetään kello kolme että nyt on se kasvatuksellisen jakson aika

nyt pitää nähdä enemmänkin suuria kokonaisuuksia osoittelematta kuka on tehnyt ensin mitä ja kuka vasta jälkeenpäin

minulla on harras toive että tämä prosessi aiheuttaa yhteiskunnassa sellaisen keskustelun onko meillä palveluja ja miten

se tässä on tärkeätä huomioida että ei ole vain niin että heillä on oikeus poistua luokasta tai siitä tilaisuudesta vaan kyllä koululaitoksen pitää ottaa heidät haltuunsa ettei ole vain niin että heidät suljetaan tavallaan pois

kai meidän pitää tuolla kahvilan kahvikupin ääressä tämä keskustelu käydä koska meillä on erittäin vähän eriäviä näkemyksiä sinällään

keskustelu on päättynyt

vaikka sanotaan että on vapautettu niin sehän tarkoittaa että suljetaan pois siitä kouluyhteisöstä jossa harjoitetaan sellaista uskontotraditiota tai uskonnonopetusta joka ei heille sovi

lähetekeskustelua varten ja käsitellään kaiveli se mielii osasi puhemies puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

mutta sitä haluan korostaa että kun meillä tehdään ilmastonmuutoksen takia jo tällä hetkellä erittäin merkittävästi työtä niin tämä laki mahdollistaa sen että se työ laitetaan yhteen kansioon eikä sitä tehdä monessa kansiossa ja sitä todellisuutta ei pidä väheksyä

eli pitää huomioida tämä perheiden erilaisuus ja se päivähoidon tarpeen kohdentaminen niin että se on mahdollista

niitä tuotetaan

se nyt ei juuri tähän liity mutta suotakoon tämmöinen puheenvuoro tähän loppuun että kyllä me ihan oikeasti olemme edelläkävijöitä ja sen takia tämä myös luo meille mahdollisuuksia

arvoisa rouva puhemies

ei pelätä byrokratiaa vaan murretaan byrokratia niin että laitetaan se yksiin kansiin eikä tehdä sitä viidessä kansiossa

sosionomilla ei ole enää mahdollisuutta lastentarhanopettajan pätevyyden hankkimiseen

nyt ollaan otettu tämä parlamentaarinen yhdessä tekeminen hallituksen omiin käsiin ja tällä päätöksellä kyllä näyttäytyy että yleisradio on hallituksen radio

on varmasti huomioitava mitä kaikkea yleisradio tekee

sitä on varmasti syytä arvioida mutta täytyy palauttaa mieliin nyt ihan lähiajan uutisointi siitä mikä media on luotettavin tämän kansan parissa

arvoisa herra puhemies

jos siltä medialta viedään sen median käyttövoimaa eli sitä pääomaa rahaa jota sen toiminnan pyörittämiseen tulee niin minä uskon että tämä kansa ei oikein pidä siitä että heille luotettavimman television ja uutiskanavan voimavaroja tuottaa luotettavaa tietoa kansalaisille lähdetään rajoittamaan

merelliset olosuhteet antavat tuulivoiman rakentamiselle paremmat tuulelliset olosuhteet ja ehkä paremman ja tehokkaamman ympäristön tuottaa tuulivoimaa

äskeisellä puhujalla jos voisi kuinka nyt sanoisi kohteliaasti käyttää termiä että mopo on nyt karannut kyllä käsistä tulkinnan suhteen

tuossa kun en saanut pyytämääni vastauspuheenvuoroa edustaja meren esittämään huoleen yksityisyrittäjästä joka satunnaisesti sairastuu toivottavasti tarkoititte sellaista yrittäjää joka sairastuessaan haluaa että hän voisi käyttää työvoimaa jota voisi saada vapailta markkinoilta

nyt on tarkasteltava sitä että meillä eivät pätevyysvaatimukset saa olla esteenä sille etteivätkö ihmiset voisi pätevöityä ne ihmiset joilla siihen on halukkuutta kyvykkyyttä

juuri sosialidemokraattinen puolue on ollut erittäin aktiivinen tuodessaan esille sitä entisen ministeri ihalaisen panosta siihen että ottaa mukaan tähän yhteiskuntasopimusneuvotteluun panostaneet vasemmistolaisena puolueena sitä työmarkkinaosaamisen hallintaa jota heillä on

arvoisa herra puhemies

tieteellisesti on todistettu ja olen itselleni antanut syvän uskon siitä että matalataajuisella melulla mikä tuulivoimalasta tulee on terveydellisiä vaikutuksia

mutta tieteellistä tutkimusta en tiedä olevan siitä mitkä vaikutukset sillä on sitten kaloihin tai äyriäisiin mitä mereltä sitten kalastajat saaliikseen havittelevat

tämä logiikka on varmasti juuri noin jos sen haluaa noin katsoa että kun vain veroja alennetaan niin työllisyys siinä etenee

on muistettava että on sosionomeja jotka työskentelevät perhepäivähoidossa sanotaanko nyt erityistä hoivaa tarvitsevien lasten kanssa ja joilla yhtä perhepäivähoitajaa kohden on yksi lapsi koska tällä lapsella voi olla keskittymishäiriöitä hänellä voi olla diagnosoitu sairaus joka estää mukanaolon normaalissa oppimistilanteessa koska koko muun ryhmän osalta tämä oppimistilanne on mahdotonta toteuttaa

se on eri asia jos hän sairastaa kolme päivää viikossa säännöllisesti ja tietää sen ja joutuu tarjoamaan työtä ja haluaisi pilkkoa sen työn saatavuuden niin että se on monelle eri työntekijälle laadittua jolloin tätä nollasopimusta voidaan tavallaan hyödyntää siinä että hän voi sitten valikoiden tehdä sitä eikä sitoudu jonkun työntekijän osalta antamaan lisätyötä silloin kun sitä on tarjolla

varmasti arvioita jatkossa tehdäänkin ja todella nopeasti ensimmäisten osalta voidaan katsoa ja nyt ehkä porin edustalta voitaisiin käydä kysymässä onko tällä ollut kalastukseen vaikutuksia niin saataisiin semmoista kouriintuntuvaa tietoa mitä merelle rakentaminen on

en ole kyllä kuullut yhtään puheenvuoroa sosialidemokraattisilta kansanedustajilta jossa vastustettaisiin tai oltaisiin poikkiteloin sen kanssa etteikö neuvottelutulosta yhteiskuntasopimuksesta saataisi jo aikaan

kannattaa ehkä palauttaa vähän historiaa taaksepäin niin meillähän pitäisi olla huipputyöllisyys tällä hetkellä kuinka paljon hyvätuloisten ansiotuloja on vähennetty eli tässähän pitäisi olla kauhee suksee päällä

otettiin varallisuusverokin pois ja ollaan suurempien ansiotulojen osalta progressiivisuutta madallutettu niin tämän vauhdinhan pitäisi olla ihan hirvittävän kiihkeä tällä hetkellä

edustaja myllykoski on tässä kohtaa sitä mieltä että parempi voimala merellä kuin niemennokassa mökkialueella

jos minä vapaasti nyt tulkitsen ministerin sanomaa niin tarkoititte varmasti sitä että tämä antaa mahdollisuuden kuluttajille saada edullisimpia elintarvikkeita kun tehdään tämmöisiä yhteenliittymiä jotka mahdollistavat joko verkkomarkkinoinnin kautta tai muulla tavoin sen että ne väliportaat jäävät sieltä pois riippuen tietysti tuotteesta kuinka se voidaan markkinoille saattaa

en minä näe jos historiaa katsoo taaksepäin ja tästä eteenpäin että kuinka me verotuloja pienentämällä voimme pystyä tuottamaan niitä palveluja joita me tarvitsemme jotta tässä maassa voi olla työllisyyttä

ja tärkeätä on huomata se kuinka ihmiset jotka ovat tähän nimiä keränneet ovat nähneet sen tosiasian että kysymyksessä on juuri se että pyritään rajaamaan sitä epäoikeudenmukaisuutta mitä tällä hetkellä työmarkkinoilla on sen suhteen kuinka nollatyösopimusta käytetään

aivan varmasti kannatan sitä lähtökohtaa että sen vaikutus yhteiskunnallisesti on merellä pienempi kuin jos meillä maalle rakennetaan

tällaisille sosionomeille jotka ovat erikoistuneet siihen mitä ei lastentarhanopettajille kyllä opeteta tällaisen erityisen nuoren ja lapsen käsittelyä ja hänen kanssaan toimimista on erityisen tärkeätä luoda se mahdollisuus että he voivat saada tämän lastentarhanopettajan pätevyyden työnsä ohella

siinä mielessä tämä demohankkeen edistäminen on kansallisestikin jo hyvä ratkaisu ja on totta että se meidän arktinen osaaminen on vahvaa tällä alueella

yksi asia mikä tässä salikeskustelussa ei ole vielä tullut esille kun aika usein vedotaan siihen että opiskelijat tekevät niin ison prosentin siitä osa aikatyöstä näillä nollasopimuksilla

meillä on jo sellaista osaamista jolla näitten merivoimaloiden huoltotoimintaa voidaan aluksin hoitaa

onko tulkintani liian rohkea vai olisiko mahdollista niin että tästä voi hyötyä alkutuotanto mutta erityisesti myös kuluttajat

muuten meillä taas jää niin että me tarvitsemme kaksi eri ihmistä siihen tilanteeseen mukaan jotta tämä varhaiskasvatus voidaan tällaisessa vaikeassa oppimistilanteessa olevan lapsen osalta toteuttaa

me emme pysty kuitenkaan markkinoimaan näitä tuotteita mitä tämän demohankkeen osalta toivottavasti vientiin sitten jatkossa menee koska se muu merellinen rakentaminen merialueilla on aivan erinäköistä kuin mitä me täällä voimme tehdä

haluan kyllä muistuttaa tätä keskustelevaa salia että opiskelijat saavat sosiaalista etuutta jota he eivät menetä tehdessään työsuhteessa töitä

kyllä tämmöisillä termeillä leikkimällä ilman että niitä oikaistaan tehdään määrätietoista oikeistolaista politiikkaa joka eksyttää kyllä sanotaanko kansanedustajankin pois raiteiltaan todellisuuden tieltä

ja se on se yksi perussyy miksi meillä on työllistämisen kynnys kun ihminen joutuu pohtimaan menettääkö hän lisätyötä ottaessaan sen sosiaalisen etuuden ansiosidonnaisen päivärahan kuukaudeksi tai asuntotuki menee ja näihin on myös tässä nyt toivottavasti valiokuntakäsittelyssä kiinnitettävä huomiota

tanskalaiset kovasti edistävät omilla hankkeillaan merituulivoiman rakentamista

mutta tärkeä asia on sen verran komppaan kyllä tässä keskustaa olen nyt varmaan aivan samalla linjalla että kyllä meidän yritysverojärjestelmän piirissä pitää pystyä luomaan sellaisia porkkanoita jotka palkitsevat kotimaahan investoivia yrityksiä

arvoisa puhemies

on pakko todeta että kyseessä olevassa asiassa on se henkinen uuden ilmapiirin muodostuminen jolloin annetaan myös niille henkilöille jotka hoitavat niitä asioita jotka mahdollistavat ihmisten sijoittumista työelämään pääsy poliisista enemmänkin auttavaan ilmapiiriin

niin se varmasti on meilläkin hyvä ottaa että se on kuitenkin osa ja miksi rakentaa sellaisiin tuuliolosuhteisiin maalle kun me pystymme merellä tuottamaan huomattavasti tehokkaammin sitä sähköä kuin mitä maaolosuhteissa

pyritään nyt erottamaan opiskelijat tästä pois

heille on täysin mahdollista tehdä näitä nollasopimuksia ja mahdollisuuteen sen oman opiskelun ohessa tehtävän työn vastaanottamiseksi ei ole mitään estettä

enkä nyt näe vaikka tässä muutamia hyviä uutisia teollisuuden isoista tilauksista on tullut että olisi kuitenkaan tapahtunut sitä että isot yhteisöveroja maksavat yritykset olisivat investoineet suomeen kovastikaan minkä vetovoimaisuutta ajateltiin sitten levittäytyvän pk sektorille

se on tämän esityksen kaikkein keskeisin sisältö joka mahdollistaa sen että työtön työnhakija ei ole rikollinen jos hän on aktiivinen myös muulloin kuin vain näillä nykyisillä sääntelyillä

siinä mielessä en voi olla kannattamatta tätä hanketta koska vientiteollisuuden osalta meidän on pakko nähdä se että yhteiskunnan pitää olla teollisuutta tukemassa siltä osin että meidän teollisuuden mahdollisuudet vientiin ja sitä kautta uusien innovaatioitten mahdollistaminen saavat taloudellisen mahdollisuuden toimia jatkossa työllistävänä ja niin että me pystymme sitten tämän hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet rahoittamaan jatkossa

esteeksi tulee sitten opiskelijoiden osalta se että meillä on vuosittain säädettyjä tulorajoja joita ehkä tulee tarkastella sitten jossakin muussa ajankohdassa

eli annetaan sitä laveutta myös siten että ei pelkästään viranomainen joudu olemaan valvova ja rangaistuksia säätelevä ja ehdottava viranomainen vaan nyt todellakin otetaan oikea askel siihen suuntaan että työssä käyminen on se lähtökohtaisuus ja se on tämän lakiuudistuksen ja ehdotuksen paras sisältö

työmarkkinoilla työmarkkinaosapuolet ovat sopineet myös nollasopimuksen kieltämisestä taikka siitä luopumisesta eli rakennusalalla ollaan sovittu siitä että tämä järjestelmä poistetaan

matkakustannukset ristiriidassa sen suhteen että pyritään ihmisiä saamaan työnhakuun ei ole se oikea keino

kun en ole partiolainen en tiedä kuinka sellaisen paperin saisi syttymään ellei se ole hyvän bensan kostuttama

siellä ovat molemmat osapuolet nähneet myös sen että ammattimaisen työntekijän saaminen on varmempaa yrittäjälle kun yrittäjä tarjoaa pysyvämpää työsuhdetta

edustaja heikkilä jo puolet puheenvuorostani käyttikin joten en lähde toistamaan muuta kuin että olen aivan samalla kannalla ja saman näkemyksen jaan tästä asiasta

tiedän että varmasti tässä oman puolueeni kanssa voi olla pientä erinäköisyyttäkin mutta kyllä nämä edustuskulut ovat sellainen asia että ei se ole pelkästään herrojen toistensa matkojen maksamista vaan kyllä ihan oikeasti meitä palkansaajia myös viedään erilaisiin seminaareihin ja tutustumaan uusiin teknologioihin eri messutapahtumissa

aivan aivan juuri sieltä arvoisan puhemiehen suunnasta

varmasti ette tarkoittanut mutta se tuli vain jollakin tavalla luonnollisesti että lapsella on oikeus päättää osallistuuko hän uskonnonopetukseen vai ei

toki asiaperusteisiin on todella helppo yhtyä mutta en tohdi kyllä eduskunnan isosta salista vaatia että ammattiyhdistysliikkeessä lähdettäisiin laittomaan työtaisteluun tämän puolesta

rakennusalalla on sovittu että pitää olla tiedossa seuraavan tilikauden tunnit mitä tämä henkilö tekee eli elämän ennustettavuus on tällä työntekijällä siinä vaiheessa tiedossa ja työnantajapuoli on sitoutunut tähän että on okei että näin tehdään ja se on silloin molemminpuolista sopimista ja näin on nähty

toivon kyllä että linja pitää mutta ehkä tässä on se pieni ero edellytyksiä mitä ammattiyhdistysliikkeeltäkin toivon että kyllä koetetaan se neuvottelutie käydä mikä on

sitä kautta kyllä voin sanoa että tässä salissa on paljon niitäkin työntekijöitä jotka ovat saaneet vaikkapa johonkin pori jazzeille lipun ovat vip vieraana raveissa ja niin edelleen kun olet jonkun yrityksen yhteistyötaho tai sidosryhmään kuuluva henkilö

täytyy sanoa että ammattiliittojen esimerkki tässä kohtaa on hyvä signaali myös työelämä ja tasa arvovaliokunnalle siitä kuinka tätä asiaa tulee myös tarkastella

arvoisa herra puhemies

edustaja pekkarinen sanoi kyllä hyvin tämän kateusveron ja minä olen sitten vain jo katkera jos tämä toteutuu

tällä olisi ollut suuremmat vaikutukset myös isojen tapahtumien järjestämiseen ja sitä kautta varmasti moni tapahtuma olisi nopeammin hyytynyt jos hallitus ei olisi tätä korjaavaa liikettä tehnyt

toki täytyy todeta että hallitusohjelmassa tämä nopea reagointi on tuotu esille ja minä henkilökohtaisesti toivon että sitä mahdollisimman tarkasti myös seurataan tämänkin uudistuksen osalta

en minä nyt osaa sanoa ovatko perustuslaillisesti eriarvoisessa asemassa mutta joka tapauksessa teollisuuslaitoksessa on hyvin usein vakituisella henkilöstöllä sovittuna tuotantopalkkiojärjestelmiä

koskien käsittelyssä olevaa esitystä paljon keskustelua on käyty nimenomaan maksuttomasta kalastusoikeudesta

mutta mikään ei ole niin mustavalkoista

on totta että edustaja taimelan lainaus kataisen hallitusohjelmakirjauksesta tuolla debatissa on juuri se joka mahdollistaa sen että tämmöinen monipuolinen lupien ja erilaisten kalastusoikeuksien kirjo on olemassa tässä maassa

on valitettavaa että autokannan vanhentuessa eivät uudet teknologiat ja vähempipäästöiset autot uusien autojen muodossa voi tulla niin kansan tavoiteltaviksi kun hinnat kerran nousevat

he ovat mukana aloitepalkkiojärjestelmissä ja niin edelleen

on tärkeää huomata että yritysverotusta tämä hallitus ei pystynyt uudistamaan siten että se olisi lisännyt investointeja suomessa ja sitä kautta tuonut työtä suomalaisille työntekijöille ja mahdollistanut julkiset hyvinvointipalvelut

näiden vuokratyöyritysten kautta töihin tulevien henkilöiden jotka toki silloin työskentelevät tässä tai vuokra ja yritykseltä tulee henkilöstö vuokrayrityksessä työnantaja noudattaa niitä sääntöjä ja sitä sitovat sen työnantajan omat velvoitteet

mutta toisaalta on se työllisyysnäkökohta että kun autoa käytetään autoa huolletaan niin siellä on se toinen sektori joka hyötyy tavallaan tästä päätöksestä no hyötyä sana on ehkä liian voimakas mutta on luonnollinen seuraamus että autoja kunnostetaan

toivoisin että valiokuntakäsittelyssä keskeisesti nousisi esille tänään vasemmistoliiton toimesta jätetty rinnakkainen lakialoite joka haluaa tuoda mahdollisuuden myös kaikkein pienituloisimmille kansalaisille harjoittaa kalastusta ilman lupamaksuja

arvoisa herra puhemies

mutta nämä palkkiojärjestelmät on hyvin usein rakennettu kvartaalien taikka tapaturmien tai joidenkin muitten perusteella siellä halutaan edistää tuottavuutta ja nämä vuokratyöntekijät ovat ulkona näistä järjestelyistä juuri tämän poikkeavan työaikajärjestelynsä vuoksi

meillä on lakisääteinen katsastustoiminta että tieliikenteessä autot voivat olla

mutta syy miksi pyysin vastauspuheenvuoron on se että satamissa tällä hetkellä tapahtuva työtaistelu pitää myös nähdä siten kuten metsähallituksessa missä metsähallitus valtio omisteisena yrityksenä käyttää virolaista työvoimaa jolloin ei makseta sopimusten mukaisia palkkoja ei huolehdita työterveyshuollosta ja asiat ovat rempallaan

se edellyttää kunnossapitotoimintaa huoltoa ja sitä kautta sillä puolella henkilöstöllä sitten myös työtilaisuuksia on vastapainoisesti enemmän olemassa mikä tukee osaltaan työllisyyttä ja tuo sitten palkkaverotuksen kautta myös työtuloja tähän yhteiskuntaan

toki on pakko tässä sanoa että vuokratyöhän on tällä hetkellä monen ison yrityksen rekrytointiväline ja sitä kautta myös tullaan töihin joten aina pitää tietysti muistaa että on mahdollisuuksia mutta tämän kansalaislakialoitteen taustalla on se että pyritään saamaan työntekijöille parempaa työsuhdeturvaa ja siihen on täysi oikeutus

en hyväksy sitä että lyötyä saa lyödä jatkuvasti

olisi oikeudenmukaista että työttömältä ei perittäisi samaa maksua kuin citymaasturilla rantaan kaahaavalta vapaa aikakalastajalta

pitää olla mahdollisuus nousta joskus vastarintaan vaikka se aiheuttaisikin murheita jopa tässä mittakaavassa

todellakin on tärkeätä että nähdään se sosiaalinen merkitys mikä kalastuksella on niin kuin tässä hallituksen esityksessä on perusteissa tuotu eläkeläisten osalta

joku raja pitää olla sillä missä kulkee hyväksyttävyyden raja siinä kuten ollaan uutisista luettu että lähes orjatyövoimaa käytetään näillä laivoilla

vasemmistoliitto on tämän aloitteen takana aivan varmasti ja voin todeta että kun tämä on voisiko sanoa lähes identtinen sen nollatyösopimukset kieltävän lakialoitteen kanssa jonka olemme viime kaudella sosialidemokraattisen kansanedustaja jukka kärnän kanssa tehneet niin on helppo seistä tämän aloitteen takana

aivan varmasti tätä samaa tarvetta on niillä joilla ne rahalliset mahdollisuudet lupamaksujen maksamiseen ovat melkeinpä poikkeuksetta vieläkin huonommat

kyllä siihen pitää olla oikeus puuttua

on hyvä että hallituksen esityksessä on se peruslataus että kalakantoja hoidetaan ja kalakannat ovat kestävällä tasolla ja mahdollistavat paremminkin vedenviljan hyötykäytön